muiden pohjoismaiden kanssa meillä on myöskin koulutusoperaatio nairobissa eli suomi vie meidän osaamistamme afrikkaan jotta afrikkalaisten tietotaito ja osaaminen kehittyisivät ja heidän kykynsä ratkoa näitä kriisejä paranisi

arvoisa puhemies

jos kohta totesin että tilanne tällä hetkellä on tyydyttävä puolustuksen tason ja materiaalin osalta niin on varmaan myönnettävä että haasteet talouskriisin oloissa ja sen jälkeen ovat myös puolustuksen osalta hyvin haastavat kun siihen lisätään vielä se että puolustusmateriaali kallistuu enemmän kuin inflaatio

arvoisa puhemies

eli pyritään yhteistyöllä löytämään yhteisiä etuja ja myöskin löytämään kustannustehokkuutta mutta ei pelkästään pohjoismaiden kanssa vaan myöskin euroopan unioni kuin jos kysyn

pidän tätä linjausta erittäin kannatettavana ja hyvänä tässä tilanteessa koska totta kai finanssikriisillä pitkittyessään on erilaisia vaikutuksia reaalitalouteen mikä voi näkyä pankkijärjestelmässä ja jo nyt on nähtävissä että rahan hinta on noussut ja vakuudettomien luottojen hinta on kasvanut

aloitetaanpa ihan vaikka sillä että ed

finnveralla on keskeinen rooli suomalaisten pk yritysten rahoittamisessa yhdessä pankkien kanssa ja mielestäni tällä päätöksellä on varmasti hyvä vaikutus pankkijärjestelmään

valvontaviranomaiset valvovat että näin tapahtuu

kolmas tärkeä lenkki joka on ilmiselvä on tietenkin se että nämä yritykset sitoutuvat tekemään näitä muutoksia ja panostamaan siihen teknologiaan

itse asiassa näissä ongelmakaivoksissa kehitys on ollut juuri tämänkaltainen eli ne pahimmat vaiheet ovat takanapäin mutta sinä aikana on aiheutunut jo haittaa ja heidän pitää sitoutua näiden haittojen korjaamiseen

viranomaiset valvovat yritykset panostavat tuohon teknologiaan ja kun tuohon teknologiaan panostetaan keksitään innovatiivisia ratkaisuja niille ratkaisuille on myöskin kasvavaa kansainvälistä kysyntää

ykn osalta meillä on se tilanne tiedossa että menimme tsadin operaatioon mukaan tai olimme siellä mutta tunnetuista syistä tuo operaatio lopetettiin

mutta käytännössä lähestulkoon välittömästi jollain tavalla aloitettiin selvittää mahdollisuuksia tulevaisuuden yk operaatioista ja sitä työtä parhaillaan tehdään

eun osalta tunnettua on se että osallistumme toivon mukaan riippuen mikä päätös tulee olemaan atalanta operaation kautta ruoka avun turvaamisoperaatioon afrikan sarvella sarven merialueella ja nyt sitten keskustelemme näistä taisteluosastoista joista on jo todettukin se että suomi on toista kertaa mukana tässä konseptissa

meidän neuvottelutavoitteissamme nimenomaan itä ja pohjois suomen asema on oikeastaan meidän ykköstavoitteemme ja uskon että tässä asiassa päästään suomea tyydyttävään ratkaisuun

toinen puoli asiaa on tietenkin se miten sitten niitä varoja käytetään ja parisen viikkoa sitten hallitus teki päätöksen siitä että tätä meidän järjestelmäämme kehitetään sillä tavalla että hallintoa kevennetään sitä yksinkertaistetaan jotta rahaa jäisi niihin varsinaisiin hankkeisiin joilla edistetään uusiutuvaa energiaa uusia työpaikkoja ja niin edelleen

tietysti tärkeää on se että kun suomi on niin voimakkaasti sitoutunut euroopan unionin ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen on aika loogista että suomi myöskin taisteluosastoissa on ollut aktiivinen ja on nytkin ja että eulla on sitten kyky mikäli sellainen tilanne tulee reagoida joko sotilaalliseen tai siviilimaailman kriisiin että sillä on sitä kykyä olemassa

viittaus sitten vaikkapa yhteistyöhön ilmavoimien osalta

on helppo yhtyä niihin käsityksiin joita ed

eli siellä missä asia tunnetaan sinne siirretään valtaa ja mahdollisimman paljon pyritään saamaan rahoja nimenomaan sitten itse hankkeisiin tämä kysymys on loppuunkäsitelty ja vielä yksi varsinainen kysymys

minulla on kokemusta siitä että kun esimerkiksi tsadin operaatiota päätettiin eu operaationa pystyttää niin se oli hyvin vaativa prosessi erilaisen materiaalin hankkimisesta alkaen ja loppuun saakka tuo operaatio koki puutteita

laakson kysymykseen siitä onko pyydetty

epäilen ed

paatero että metsätalouden tila metsäteollisuuden tila ei ole uusi asia

me tiedämme että meillä on kaksi isoa haastetta tässä metsäteollisuuden tilanteessa eli toisaalta puun hinta ja puun saatavuus ja toisaalta sitten kilpailukyky ja energian hinta

ulkoministeri stubb jo kertasikin ne hyödyt mitä tästä taisteluosastotoiminnasta meillä on siis koulutushyöty yhteistoimintahyöty ja sitten myöskin se että se toimii eräänlaisena joukkopoolina meidän tuleville operaatioillemme

minusta olisi nyt tärkeätä että ne jotka ovat huolissaan vaikkapa metsäteollisuuden työpaikoista olisivat sitten täällä eduskunnassa siinä rintamassa joka esimerkiksi edistää kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta ja sitä kautta sen tulevaisuutta

tämä on varmasti viides tai kuudes selonteko kriisinhallinnasta tässä vajaan vuoden aikana että sillä tavalla asia on paljon täällä tapetilla ja siitä on varmaan hyvä keskustella mikä on sitten oikea mandaattien pituus

vaikka tuota taisteluosastoa ei käytettäisikään niin me hyödynnämme taatusti tuota valmennettua reserviä esimerkiksi afganistanissa tai mahdollisesti sitten yk operaatioissa

nythän stora enso on ilmoittanut päätöksistä joilla se keventää ennen kaikkea hallintoa johtoa ja hallintoa ja näistä vähennyksistä iso osa kohdistuu suomeen se on aivan totta

eun piirissä on useita vuosia käyty sitä keskustelua että mitkä ovat niitä esteitä että mikäli sellainen kriisi olisi olemassa johon eu poliittisesti haluaisi väliin mennä esimerkiksi turvaamaan jonkun lentokentän tai sataman toiminnan tai ikään kuin pohjustamaan isompaa pysyvämpää operaatiota mitkä ovat niitä esteitä ja millä tavalla niitä esteitä voitaisiin ikään kuin madaltaa

me olemme afganistanissa pitempiaikaisella sitoumuksella

tällä tavalla he pyrkivät siihen että yhtiö pystyisi turvaamaan ne elinkelpoiset työpaikat joita kuitenkin suomessa on mikäli nämä isot metsäteollisuuden ongelmat pystytään ratkaise

sitten muutamia käytännön kysymyksiä joita täällä tuli

yksi este on kiistatta rahoitus eli jotkut jäsenmaat jotka maksavat kiistatta nettosummiltaan suurta osuutta kokevat että mikäli taisteluosastoa käytetään niin he ovat ikään kuin liian suurena maksumiehenä

kantahenkilöstön osalta sanoisin näin että totta kai myöskin se taloudellinen korvaus merkitsee mutta yhtä tärkeää olisi se että hakeutuminen kansainvälisiin tehtäviin vaikuttaisi urakehitykseen ja tätä on allekirjoittaneen lisäksi puolustusvoimain komentaja alleviivannut eli ihan niin kuin missä tahansa työelämässä kansainvälisen kokemuksen tulee näkyä sitten kotimaisessa urakehityksessä

olemme esimerkiksi käyneet keskustelua siitä kun eulla on edelleenkin bosnian althea operaatio päällä ja jotkut maat eivät halua ikään kuin sitä lopettaa voisiko sitä lopettamista edesauttaa se että vuorossa oleva taisteluosasto ikään kuin nimettäisiin reserviksi että mikäli bosniassa tilanne muuttuisi meillä olisi nopeata valmiutta reagoida siihen tilanteeseen ja tällä tavalla rauhoittaa ehkä niitä jotka haluavat althea operaatiota edelleenkin jatkaa

terveydenhoito tarttuvat taudit ja terveydenhoidon ja sairaalatasoisen avun saaminen ovat totta kai afrikassa tsadissa haaste

goz beidassa jonne siirrymme on lähinnä tämmöinen ensihoitotyyppinen ensiapuhoito mahdollista ja silloin joudutaan tukeutumaan näihin helikoptereihin jos on vakavammista sairauksista tai loukkaantumisista kysymys

sitten on tämä mahdollinen poliittinen este että jotkut kokevat että priorisoivat selkeästi naton nopean toiminnan konseptia ja kokevat että jo ennalta tehdään ikään kuin päätöksiä että näitä ei hyödynnetä

koko ääntävät laitilan

niin taikka siviilikäytön eli voitaisiinko taisteluosastoa käyttää vaikkapa maanjäristys tulvatilanteissa tai vastaavissa

sen vuoksi englanti ja ranska ovat tehneet eussa yhteisen aloitteen tämmöisen helikopterirahaston perustamisesta jonne suomi on lahjoittanut rahaa ja jota kautta helikoptereita luovuttavat maat saavat jälkikäteen korvausta koska on ilman muuta selvää että kopterit kuluvat näissä operaatioissa

lopuksi tästä kielitaidosta

tässä nykyoperaatiossa ranskan kielen taito on ollut avuksi ja sen vuoksi varsinkin operaation johdossa on ollut ranskan kielen taitoisia ja tulee olemaan

tämä on totta kai aina haaste mutta on hyvä muistaa että esimerkiksi reserviläisten osalta porin prikaatissa annetaan jo nyt varusmiehille kansainvälistä kriisinhallintakoulutusta joka toimii sitten myöhemmin reserviläisten koulutuspohjana ja siellä osittain koulutus tapahtuu englanniksi

arvoisa puhemies

eli tässä suhteessa uskon että jatkossa täällä irlantilaisten kanssa tämän tyyppistä ongelmaa ei tule mutta totta kai paikallisen väestön ja paikallisen hallinnon kannalta arabian kielestä olisi apua mutta sellaista pääsyvaatimusta emme rohkene asettaa

edelleenkin tavallaan näkemys siitä että tuet kohdistuisivat suuriin yrityksiin ei oikeastaan pidä paikkaansa koska yritystukisäännöstö itse asiassa rajaa aika isolta osalta isot yritykset näiden tukien ulkopuolelle ja tuki kohdistuu nimenomaisesti pk yrityksiin

mutta todellakin niin kuin kysyjä tässä kysyi niin tavoitteena on tehostaa yksinkertaistaa ja suunnata tukia nimenomaisesti pk yritysten kasvua

tämä kysymys on loppuunkäsitelty kyselytuntia

sydän tai tukevaksi

siinä keskeisimpiä ovat danske bank ja siihen liittyen sampo pankki ja se että sampo pankista tulee sivukonttori ja sitten nordea suomi oyj ja sen kehittäminen ja siihen liittyen pankin valvonta eikä ainoastaan valvonta ja siihen tarvittavat riittävät henkilöstö ja muut resurssit vaan myös se millä tavoin finanssivalvonta pystyy rahoittamaan toimintansa jos tämä sivukonttoristuminen ja ulkomaalaistuminen säilyy tämän tasoisena kuin tällä hetkellä

ulkomaiset pankithan eivät ole täällä tarkastettavia kuin tietyiltä osin koska keskuspaikat ovat esimerkiksi nordean ja danske bankin osalta tukholmassa ja kööpenhaminassa ja ruotsin sekä tanskan rahoitustarkastuksen hoidettavina

mutta tämä pohjoismainen yhteistyö näissä kysymyksissä että tällainen kollegiaalinen valvonta on käytännössä mahdollista ja sitä kehitetään on ollut tässä meidänkin mietinnössämme tärkeällä sijalla samaten näiden pohjoismaisten periaatteitten vieminen euroopan unionin tasolle jossa koetetaan nyt löytää ratkaisua siihen millä tavoin euroopassa pankkien valvonta olisi tehokkaampaa kuin on tällä hetkellä euroopassakin monessa maassa käynyt

jos suomen tilanne on paljon parempi kuin muissa maissa ja meilläkin on näitä omia haasteita niin voidaan todeta että muissa maissa euroopassakin yllättävää kyllä on aika vaikea tilanne kokonaistilanne euroopassa ei ole niin hyvä kuin on annettu ymmärtää

tässä talousvaliokunnan mietinnössä joka pääasiassa on rakennettu alkusyksystä on vielä ollut tilanne jossa pankkien kohdalla ei olla viikko viikolta heikommalta näyttäneessä tilanteessa vaan on voitu todeta se että meillä suomessa asiat ovat hallinnassa

me olemme tässä mietinnössä ja valiokuntakäsittelyssä erityistä huomiota kiinnittäneet rahoitustarkastuksen toimintaan

arvoisa puhemies

hyvin monilla foorumeilla tätä asiaa pohditaan niin ykn naton eun kuin pohjoismaisellakin foorumilla eli siinä mielessä tämäkin ajankohtaiskeskustelu on hyvin tarpeen

vaalivahvennusjoukko on täyttänyt tehtävänsä erinomaisella tavalla ja palaa suunnitelman mukaisesti takaisin suomeen

meillä ei varmasti lähitulevaisuudessa ole tarvetta tai painetta uusiin päätöksiin mutta tämän syksyn aikana varmasti tuon operaation tilannetta arvioidaan hyvinkin kriittisesti ja uskon että keskustelussa tullaan tekemään erilaisia ehdotuksia

ensimmäinen on tietysti vaalien läpivienti

puolueettomien ulkopuolisten tahojen toimesta tehdään selvitys siitä mitä johtopäätöksiä noitten syytösten osalta on tehtävissä

tästä tietysti seuraava asia on se että laillisesti valittu johto on edellytys tälle rauhanturvaoperaatiolle ja on selvää että sille uudelle johdolle kohdistuu erittäin suuria vaatimuksia vaikkapa korruption kitkemiseksi ja kehitystoimien edistämiseksi

täytyy pystyä parempaan

varmasti puhutaan tuon afganistanin oman armeijan määrän lisäämisestä mutta samalla on todettava että afganistanin poliisi on edelleenkin ammattitaidoltaan ja korruption näkökulmasta kehitettävien joukossa

eli oman turvallisuussektorin kehittäminen on avainkysymys jos me puhumme siitä että jonain päivänä sieltä kansainvälinen yhteisö voi vetäytyä

tämän lisäksi arvioidaan sitä voidaanko esimerkiksi sillä alueella jolla ruotsi ja suomi toimivat tuota konseptia muuttaa niin että se tulisi entistä enemmän siviilivetoiseksi

siviilikriisinhallintaa kehitystoimia ja sotilaallista kriisinhallintaa entistä paremmin kombinoitaisiin ja uskon että sekin on niitä näkökulmia ja niitä ehdotuksia joita me aikanaan sitten kansallisesti pohdimme

oletan kuitenkin että aika pitkään siellä vielä tarvitaan sotilaallista kriisinhallintaa turvaamaan näiden muiden toimien tuloksellisuus

nyt käsittelyssä oleva esitys on erittäin hyvä ja kannatettava koska kaiken kaikkiaan meitä suomalaisia pidetään vähän hiljaisina

vaikka ehkä osaisimmekin vierastakin kieltä erinomaisella tavalla niin jätämme useimmiten myöskin tavallisessa elämässä tavallisten ihmisten toimesta sitä käyttämättä

haluaisin kuitenkin kiinnittää valiokunnan huomiota kotimaisen kielen taidoissa nimenomaan suulliseen esitystapaan ja taitoon tuoda asioita esille

mielestäni lukiossa tulisi jopa ihan lainsäädännöllä huomioida suullisen kielitaidon opetus koska siihen on tarvetta ja myöskin taito ja tieto opettaa suullista ilmaisua ja puheviestinnällisiä asioita meidän yhteiskunnassamme on voimakkaasti kehittynyt